kansalliseen määrittelyyn jää myöskin se että euroopan unionin lainsäädännössä ei säädetä menojen tukikelpoisuudesta ja tukimenettelyistä ainoastaan eräistä yleisistä periaatteista ja ainakin meidän saamamme selvityksen mukaan näin ollen kansallista päätösvaltaa olisi sitten enemmän

kyllä tätä käsiteltiin hyvin pitkään hallintovaliokunnassa ja pöytäkirjoista voidaan nähdä että tätä kaarrateltiin hyvin hyvin perusteellisesti

arvoisa puhemies

hallitusohjelmakirjauksen mukainen ensimmäinen selvitys on nyt tehty siis virkamiestyönä ja siihen tarvitaan jatkossa poliittinen ohjaus nyt kuntakuulemisien jälkeen

valiokunta pitää perusteltuna että säädettävällä lailla sisäasioiden rahastoista pannaan täytäntöön unionin lainsäädännössä asetetut kansallisia ohjelmia ja niiden hallinnointia koskevat vaatimukset

tässä on yhtymäkohtia moniin muihin lakeihin joita on nyt ruvettu käsittelemään esimerkiksi tänä päivänä käsiteltyyn rajavartiolaitosta koskevan lain uudistukseen

parlamentaarinen ohjausryhmä olisi mielestäni ehdoton ratkaisu sikäli että kunnissa on likipitäen kaikkien puolueiden edustajia kuntapäättäjinä ja näin ollen sitouttaminen kuntatasolle saakka onnistuisi jouhevimmin parlamentaarisen työskentelyn tuloksena

kuntalain kokonaisuudistus sitten tuonee lisää työkaluja kunnille ja myöskin näitä kuntatalouden hoidon kriteereitä rotia myös kuntapäättäjille

esityksen tavoitteisiin kuuluu kansallisten ohjelmien hallinnoinnin yksinkertaistaminen rahoitusohjelmien täysimääräisen hyödyntämisen edistäminen sekä sisäasioiden rahastojen tukijärjestelmään sovellettavan sääntelyn selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen

sitten tietysti täytyy ottaa huomioon että tämä on likipitäen ei nyt ihan hallituksen alkuperäisen esityksen mukainen muuten paitsi että juuri tähän pykälään mikä tässä on nostettu esille tuli sitten muutos ja se tuli hallituksen taholta kyllä kai sekin on ihan ääneen uskallettava sanoa

haluaisin kiittää häntä hänen suorista sanoistaan kun hän kertoi julkisen talouden tilasta ja asiantuntijakuulemisesta siihen liittyen sillä varmaan on tosi että pidämme tällä hetkellä velkarahalla yllä korkeampaa elintasoa kuin mihin meillä on varaa

valiokunta pitää myös tärkeänä pyrkimystä vähentää ylipäätään hallinnollista taakkaa ja tätä varmaan kaikki valiokunnat myöskin unionilainsäädännössä todennäköisesti toivovat

mutta arvostan kyllä edustajien kääriäinen reijonen ja savola miehekkäitä puheenvuoroja

mielestäni sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisessä vastuukuntamalli ansainnee tarkastelun sikäli kuin se on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi jo toteutuneissa toiminta alueissa ja näin juuri pitkien etäisyyksien kunnissa joissa selkeää työssäkäyntialuetta ei ole

niinpä hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja tämä hallintovaliokunnan mietintö oli yksimielinen yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi lakien sisällön mietinnön mukaisen lääke tähän kehittely on päättynyt ja ensimmäinen käsittää myös tämänpäiväiseen yksimielinen

täällä eduskunnassa hallitus on puhunut käytännössä kolmen vuoden ajan että täytyy lisätä työpaikkoja mutta emme ole kovasti konkreettisia toimenpiteitä saaneet millä niitä lisätään

kun oli nyt puhetta monessa puheenvuorossa maakunnista ja itsekin tässä olen näitä maakuntien tilanteita katsonut on todettava

sanon taas yhden kerran kuten olen tässä salissa esittänyt jo kolmen vuoden ajan että aloitetaan suomessa hajautettu energiantuotanto joka perustuu sataprosenttisesti kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

edelleenkin kuntapäättäjien on vaikeaa arvioida mahdollisten kuntaliitosten toimivuutta ja yhteistaloutta tämän selvityksen perusteella mutta jatkoahan kuulemma seuraa

lappi maakuntana mielestäni menettää liikaa kun samaan aikaan me haemme tulevaisuuden kasvua ja vientialoja arktisesta ulottuvuudesta pohjoisesta ulottuvuudesta ja pohjoisen mahdollisuuksista eli miltei niin sanottua lapin lisää kaipaan jo tässä vaiheessa sillä lapista jos mistä puuttuvat myöskin tämmöiset luontevat kuntaliitoskaverit mikäli sitä kautta säästöjä pyrittäisiin ylipäätään hakemaan

tuotetaan energiaa kannattavasti biomassan kasvupaikalla sillä sähkö siirtyy lankoja pitkin yhtä lailla kotimaisin voimin kuten kivihiili siirtyy ulkomaisesta kaivoksesta laivalla satamiimme

arvoisa herra puhemies

tässä on kysymyksessä suomen ja viron välillä pelastustoimen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattaminen

metsien hoito on ylisukupolvista mikä on ymmärretty suomessa historiallisesti jo varhain turvaamaan maan ja kansan hyvinvointia fyysistä mutta myös virkistyskäyttöä

arvoisa puhemies

turve ja puu uusiutuvat mutta kivihiili sitä ei tee

työpaikkaomavaraisuuden kautta kunnille tulee tätä kantokykyä tulopohjaa mutta se riittääkö kunnilla sitten aikaa olla esimerkiksi tärkeässä elinkeinoelämän kehittämistehtävässä mukana jää nähtäväksi tässä kuntauudistusmyllerryksessä

ei tämä nyt niin kauhean erimielinen loppujen lopuksi ole ollut

ensinnäkin edustaja tynkkynen kun sanoitte että väärinkäytöksiä ei järjestelmää kohtaan ole ollut niin käytin sanoja on ollut viitteitä ja se on myös viite jos on tutkittu että siellä ei ole ollut mutta joka tapauksessa epäily on ollut

päästöoikeuden matala hinta on syössyt energiapolitiikan sihdin lyhyeksi

tässä on paljon yhteisiä hyviä asioita mitä oppositio ja hallitus kannattavat yhdessä

metsiä on aikoinaan kaskettu nälän torjumiseksi silloin puuta on kaadettu kotien rakentamiseksi ja teollisuus on jalostanut puuta vientiin monessa muodossa

tämän uuden sopimuksen on katsottu paremmin vastaavan nykyisiä keskinäisen yhteistyön tarpeita ja sopimuksessa on otettu huomioon muun muassa se että molemmat valtiot ovat nykyisin euroopan unionin jäseniä ja kuuluvat schengen alueeseen

on tietenkin hyvä että tämä niin sanottu luopumistuki jatkuu mutta oppositiossa nyt emme ole samaa mieltä keinoista millä tätä viedään eteenpäin

hallitusohjelmakirjaus elinkeinopolitiikan vahvistumisesta kuntauudistuksen seurauksena jää vielä ainakin minulle hahmottumatta eikä työllisyyden paranemisesta kuntaliitosten avulla ole takeita

mutta kotimaisella energiantuotannolla saisimme alue ja paikallistalouksia tukevia työpaikkoja eli voisimme saada työttömästä veronmaksajan ja samalla pystyisimme pienentämään työttömyyden hallinnoinnin aiheuttamia kuluja unohtamatta myöskään sitten positiivisia vaikutuksia koko kotimaiselle elinkeinoketjulle kuten esimerkiksi konepajateollisuudelle lämpöyrittäjyydelle ja ainespuuta käyttävälle teollisuudelle

esitin kyllä vaihtoehdon että voisiko olla myöskin wton ilmastopoliittinen kauppasäännös joka voisi olla osana ratkomassa näitä asioita koska wto on jo olemassa oleva järjestelmä joten miksi sen rinnalle luoda uutta jos sitä voitaisiin käyttää

no kaskeaminen ja tervanpoltto aikanaan saattoivat metsiä huonompaan kuntoon ja sitä varten perustettiin aikoinaan metsänhoitolaitos maamittaushallituksen yhteyteen ja sittemmin metsähallitus

selvitysalueiden suuret koot lähtökohtaisesti pohjois ja itä suomessa eivät elinkeinoelämän kannalta ole ongelmattomia koska näiden alueiden aika ja matkaetäisyydet muodostavat uhkan kuntapalveluiden ja elinkeinoelämän kehittymisen kannalta

edustaja myller minusta te luettelitte aivan täysiä itsestäänselvyyksiä ja kyllähän täällä oli edustaja sinnemäki joka peräänkuulutti mikä on perussuomalaisten kanta näihin luontoarvoihin ja kerron vain sen että meillä on todellakin se ohjelma olemassa ja voitte kyllä sen lukea paperiin kai täällä kirjoitetaan eikä tuoheen

tulvavedet eivät ole kenenkään omaisuutta mutta ne virtaavat pohjoisessa ja haittaavatkin juuri siellä sijallaan missä ovat

ymmärrän toki että maatalouden tulee olla se pääasiallinen ansion lähde joka tässä laskuissa on mukana ja maaseudulla tietenkin koska on kyse elintarviketuotannosta ja sitä kautta myös elintarvikeomavaraisuudesta ja ruokaterveydestäkin

kotikunnassani muhoksella nähdään kyllä oulu joen rantatöyräiden siirtyminen ja se haittaa rantojen asukkaita ja myöskin jos ajatellaan että näitten vesivoimayhtiöiden pääkonttorit ovat helsingissä olisi todella kyllä kummallista että hyöty karkaisi sitten espooseen pääkonttoriin

tieverkoston kannalta uhkana oleva syrjäseutuistuminen tulee lisäämään alemman tieverkoston määrää jolloin taas elinkeinoelämän kannalta ollaan oravanpyörässä elikkä välttämättömät väylät tulevat rapautumaan entisestään eikä tämä ole myöskään palvelutuotannon kannalta ongelmatonta

kun kilpailukyky on heikko riskit kasvavat ja samoin huoli velkaantumisen aiheuttamasta rahan hinnasta niin yksityis kuin julkistalouksienkin kohdalla

laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa eli siis esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

mitä sitten tulee siihen että ominaispäästöjärjestelmä ei ole saavuttanut yhteisymmärrystä

öljyä porataan edelleenkin hyvin arveluttavissa olosuhteissa kuten valtamerten pohjassa ja ollaan menossa arktisille alueille ja toivon että näihin asioihin myös otatte kantaa

onko tässä ilmastopolitiikassa sitten yhteisymmärrys onko se globaalia ovatko kaikki maat sitoutuneet ylipäätään ratkomaan tätä ongelmaa maailmanlaajuisesti

elinkeinoelämän kohdalla on todettava myös että tällä hetkellä suomen kasvualueeksi odotetaan pohjois suomen nousevia tuotannonaloja matkailua jolloin on tärkeää vahva kuntarakenne koko maan alueella kuten myös koillisväylän avautuminen voi tuoda pohjoiseen aivan uusia mahdollisuuksia venäjä yhteistyön suhteen

kiitos myös tästä siirtymäajasta joka kunnille nyt on annettu ainakin tämän esityksen puitteissa ja uskoakseni tämä nyt varmasti valiokuntakäsittelyssä tällaisenaan säilyy

aivan kuten tässä edustaja kalmari väkevästi todisti on olemassa tekniikoita jotka kehittyvät

en usko siihen että täällä on jotakin suuren maailman farmeja tai rancheja koskaan vaan meidän viljelymme tulee säilyä perheviljelyperustaisena ja sitä meidän tulee tukea

saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä ja esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

meillä on toisin sanoen alhaisen koron aiheuttama ylituotantolama emmekä voi sijoittaa pienelläkään korolla tuottamattomiin seiniin mieluummin siis kotimaiseen perusinfraan joka vie meidät biomassojen äärelle

lisäksi valiokunnan lausumassa esitetään mielestäni viisaasti että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi rovaniemelle

hallitus jumppasi hyvin ja tässä esityksessä nyt tämä yrittäjyys on huomioituna

selvitystyöstä puuttuu myös erityinen maaseutuvaikutusten arviointi samoin kuin on mielestäni paljon annettu tilaa metropolihankkeelle metropolin kehittämiselle

valtion metsäthän sijaitsevat pohjoisissa maakunnissamme ja on aivan oikein että paikallisuus hyödynnetään myös asiantuntemuksessa mutta jo olemassa olevaan kokemukseen nojautuen

minusta jos puhutaan ydinvoiman lisärakentamisesta tai muusta kotimaisuuteen liittyvästä tai päästöjen vähentämisestä kai se on koko hallituksen ja eduskunnan asia

arvoisa puhemies

ja minä ainakin haluan uskoa että kun se on kirjattu lakiin nimenomaan yhteiskunnalliset velvoitteet ja niiden huomioon ottaminen niin nämä sanat myös suomalaisen lausumana ja kirjoittamana tarkoittavat sitä

tässä on siis kysymyksessä maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö koskien lakia hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain muuttamisesta

kuntauudistuksen arvioidut säästöt eivät tule tarpeeksi esiin ja näihin on jatkoselvittelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota

arvoisa puhemies

ensinnäkin hivenen hämmentävää oli seurata tätä välikysymyskeskustelua kun se meni siihen että penättiin perussuomalaisten mallia

tämä on ihan yksimielinen mietintö ja tässä mielestäni kyllä nyt oikealla tavalla korostuu sitten se tilanne että hyljetuotteita voitaisiin hyödyntää

kolmas tase puhuttaa ja puhutaan suuresta muutoksesta

sitä vaikutusta ei ole myöskään arvioitu riittävästi ja tämä alkuvaiheessa on mitä ilmeisimmin nostamassa kustannuksia ja palkkaharmonisoinnit ovat joissain liitoskunnissa venyneet jopa seitsemään vuoteen

kyllä me esitimme ihan oikeasti paperilla viisi kysymystä

vesirakentamista on tietysti vaihtelevasti mutta kun se tulvavahinko sattuu nimenomaan maatalouden kohdalle ne vahingot kertautuvat usealle vuodelle niin että minusta tämä on sikäli aivan merkittävä esitys näitä vahinkoja ennalta ehkäisemään

se ei paranna maataloustuotteittemme markkina asemaa ei kotimaassa eikä euroopassa eikä varsinkaan jos ajatellaan transatlanttisen vapaakauppasopimuksen neuvotteluja

ja edelleenkin olen sitä mieltä että voi kysyä mitä olemme kysyneet eikö parlamentaarinen valmistelu olisi näin suuressa reformissa ollut todella tarpeen

arvoisa puhemies

toivon näin että tämä johtaa siihen kun hylje ei tällä hetkellä ole enää luvanvaraisesti pyydettävä vaan kiintiöpyydettävä riistaeläin merkitty myös riistaeläimeksi maa ja metsätalousministeriön luetteloon

kuinka suomalainen tai eurooppalainen tuote jota valvotaan joka käänteessä voisi kilpailla amerikkalaisen hinnan ja maatalousjärjestelmän tuotteiden kanssa mikä perustuu vain lopputuotteen valvontaan

mielestäni kuntaliitoksen ehtoja keventämällä voidaan saada tämän mittakaavaisella uudistuksella nopeampia säästöjä aikaan ja kyetään säilyttämään keski ja pohjois suomessakin se kunnallisten terveyskeskusten ja lukioiden verkko joka on ollut viime vuosikymmenten merkittävimpiä taloudellisen ja alueellisen tasa arvon edistäjiä

toivon todella että uusi valtiovarainministeri ei millään muotoa tule kajoamaan suomalaiseen metsäpolitiikkaan varsinkaan fiskaalisin perustein eli esitä metsä ja maatalousmaalle kiinteistöveroa

toki varmasti me kaikki sitä haluamme mutta hän ei kertonut mistä se talouskasvu tulee mitkä ovat tämän hallituksen talouskasvunäkymät

suomessa on oltu tilanteessa että tämän kiintiön mukaisesti ei voida hyljettä hyljetuotteita kaupallisesti hyödyntää

mistä se sitten johtunee sitä ei tietenkään tässä mietinnössä pohdita eikä tarvitsekaan eikä ympäristövaliokunnan lausunnossakaan ole tarvetta pohtia

lisäksi meillä ei aikanaan tehty selvitystä lajikohtaisesta suotuisan suojelun tasosta siis suhteellisuusvertailusta jolla olisi selvitetty tämän suojelun vaadittava taso maanomistajia kuunnellen

se olisi loppu jo jokamiehenoikeudellekin

eli nyt otan tämmöisen käytännön esimerkin että jos se kalastaja nyt kun hyljettä on pyydetty tähän mennessä haittaeläimenä lähinnä seitsemän hyljettä saa pyydettyä niin kaksi voi niistä hyödyntää ja sitten loput ovat jätteenä

tulvavedet ovat varmasti vesivoiman kannalta ihan arvokasta käypää tavaraa mutta mielestäni ne eivät sen kummemmin vesiyhtiöille kuitenkaan kuulu etteikö niitä voida ja pidäkin säädellä

veropohjan laajentaminen yleensäkin tuotannontekijöihin heikentää kilpailuasemaa ja muun muassa teollisuuden kykyä nostaa raaka aineiden jalostusastetta kilpailukykyisin kustannuksin

minun oikeustajuani ainakin loukkaa pakkolunastus suojelutarkoitukseen jos suhteellisuusvertailu tehtiin puutteellisesti tai ei ollenkaan

tämä ei mielestäni voi olla kestävä tapa vähentää hyljekantaa joka ihan aidosti on ja aivan selkeästi myös mietinnössä todettu kalansaaliita vähentävä tekijä tänä päivänä

kyllä niihin käytännössä hallintovaliokunta on miltei lyönyt sen leiman sitten sinne loppuun niin että on tarkkaan seurattava näitten suurien ja isojen lakimuutosten voimaanastumista ja sitten sen jälkeisiä

mielestäni polttoaineverotuksella pitäisikin ohjata heitä jotka asuvat julkisten liikenneyhteyksien piirissä mutta eivät niitä käytä

keskustelun pompa

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätökset hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden

missä on maaseutuvaikutusten arviointi

missä on kestävän kehityksen mukaisten kriteerien arviointi johon suomi on sitoutunut myös kansainvälisin sopimuksin

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia tuloksia

näin ollen vaikka tässä nyt siis on kysymyksessä tämän kansallisen lainsäädännön voimaansaattaminen voi myöskin valiokunnan saaman selvityksen mukaan olla kyseessä tilapäinen ratkaisu nimenomaan koskien hyljetuotteitten kauppaa koska kanada ja norja ovat valittaneet eun hyljetuotteiden markkinoille saattamista koskevasta lainsäädännöstä wton valituselimeen

varoittava esimerkki hallituskauden alussa tehdyn polttoaineveron noston vaikutuksesta korotuksesta oli silloin kun kemijärven ja kajaanin puuta käyttävä teollisuus lakkasi

mikä on haja asutusalueiden tulevaisuus

kun metropolialueitten merkitys myönnetään minusta olisi aivan yhtä reilua myöntää myös vaikkapa itä ja pohjois suomen syrjäseutujen erityisyys

mutta mielestäni metsää pitää kuitenkin voida käyttää